oikeastaan kaikki esimerkit jotka ovat positiivisia liittyen kehitysyhteistyöhön maan kehittymiseen liittyvät siihen että lopulta on ymmärretty ottaa markkinatalousjärjestelmää käyttöön

arvoisa puhemies

edustaja pelkonen viittasi selonteon kohtaan terrorismista joka nähdään tietysti merkittäväksi turvallisuusuhaksi myös suomelle

huomasitte että annoin sille paljon kritiikkiäkin ja epäilyksiä lähinnä siksi että tuntuu siltä että se on historiallisesti aika tuulesta temmattu tavoite jolla ei ole erityistä pohjaa vaikka ykn suosituksena onkin

mutta silti itseäni tässä keskustelussa usein vähän häiritsee se että tavallaan tämä nähdään aina niin helpoksi keinoksi lähteä fiskaalisista syistä tekemään veronkorotuksia

lakimuutoksen selvitys aloitetaan syksyllä sen jälkeen kun ykn ja eun terroristijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan osallistuminen matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustaminen rahoittaminen on kriminalisoitu

eli toivoisin sitä että ei tietenkään pelkästään suomi etunenässä vaan koko kansainvälinen yhteisö voisi löytää jonkun oikean tavoitteen jota voisimme tavoitella eikä tällaista tavoitetta jolla ei ole todellista pohjaa kehitysyhteistyössä

sen sijaan näiden terveysnäkökohtien suhteen olen itse aika skeptinen että onko se hinta niin merkittävä tekijä ehkä siellä nuorimmassa päässä kyllä mutta jos muuten ajattelee tupakoivaa väestönosaa niin kovasti nuristaan siitä että aski maksaa paljon mutta kyllä se kuitenkin ostetaan

haluan tässä vielä nostaa esille sen että suomellakin on täysi mahdollisuus nykyisen lain puitteissa estää maahantulo niin sanotuilta radikaalisaarnaajilta jotka tulevat tänne levittämään omaa näkemystään ääri islamista

toivoisin että hallitus tähän paneutuu ja pyrkii mahdollisuuksien mukaan estämään tällaisten yksilöiden suomeen tulon

vaiheittain tällainen uudistus täytyy tehdä

nostan vain sen kysymyksen tässä että kuinka usein tavallaan suomessakaan voidaan turvautua tällaiseen helppoon fiskaaliseen tapaan nostaa meidän verotuloja tupakkaveroa korottamalla

kyllä sillekin joku rajansa on

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomen vastuulla on hallitusohjelman mukaisesti vähentää turvapaikanhakijoiden vetovoimatekijöitä pitää huolta rajaturvallisuudestamme ja laittaa käytäntöön hallituksen turvapaikkapoliittisen ohjelman erinomaiset linjaukset

ennalta ehkäisevän toiminnan voidaan katsoa olevan terrorismirikosten rangaistavuuden laajentaminen jonka johdosta muun muassa rahoittamissäädöksiä on jo tiukennettu

tämä esitys ulkomaalaislain muuttamisesta on kiireellinen sillä siirtolaiskriisin aaltojen pauhatessa toimeentuloedellytyksen tiukennus on saatava voimaan mahdollisimman pikaisesti

kun muistetaan että tietyt tuet kuten esimerkiksi lapsilisät tai opintotuki lasketaan tuloksi asetettava nettotuloraja on täysin kohtuullinen

radikaalisaarnaajista suomessa ovat viime vuosina käyneet ainakin somalialaisen terroristijärjestö al shabaabin hengellinen johtaja hassan hussein sheikh khalid yasin ja anjem choudary

hallituksen asettaman työryhmän jatkoneuvotteluissa on asetettava lakiin mahdollisimman usea niistä velvoitteista jotka direktiivi sallii ja joiden toimeenpanosta on yhdessä hallituksessa sovittu

radikaalisaarnaajien työ on vaikuttanut osaltaan siihen että suomesta on suhteutettuna väkilukuumme lähtenyt poikkeuksellisen suuri määrä taistelijoita syyriaan ja irakiin

kielitaidon osalta perheenkokoajan olisi syytä läpäistä jonkin tasoinen suomen kielen testi jotta hän voisi hakea oleskelulupaa perheenjäsenilleen

arvoisa puhemies

kansalaisten on syytä tietää ja vasemmisto opposition erityisen tietoisia oltava että perheenyhdistämisen tiukennuksia on jo toteutettu muualla euroopassa huomattavasti laajemmin

ääri islamistien riveihin taistelemaan lähtenyt suomen kansalainen osoittaa teollaan että hän hylkää ne länsimaiset arvot joiden pohjalle suomalainen yhteiskunta rakentuu

sosialidemokraatit ovat osoittaneet tuntuvaa pelivaraa puolueen maahanmuuttopoliittisessa linjassa minkä todistavat paitsi tämä debattikeskustelu joka tänään käytiin myös puolueen puheenjohtajien viime vuosina tekemät linjaukset

perussuomalaisten vaatimuksesta lakiin tulee mahdollisuus mitätöidä suomen kansalaisuus terroritoimiin osallistuneilta kaksoiskansalaisilta

lakimuutoksen selvitys aloitetaan syksyllä sen jälkeen kun ykn ja eun terroristijärjestöksi luokitteleman organisaation toimintaan osallistuminen ja matkustaminen ulkomaille terrorismirikoksen tekemistä varten ja tällaisen matkustamisen rahoittaminen on kriminalisoitu

tällä hetkellä näyttää siltä että sdp voisi kannattaa kaikkia kaikkia toimenpiteitä ja olla tukemassa sitä että ne viedään eteenpäin rinne totesi

todellinen testi euroopalle koittaa kuitenkin kesällä

suomen vastuulla on hallitusohjelman mukaisesti vähentää turvapaikanhakijoiden vetovoimatekijöitä pitää huolta rajaturvallisuudestamme ja laittaa käytäntöön hallituksen turvapaikkapoliittisen toimenpideohjelman linjaukset

kaikki tietävät nyt miten vaikeaksi tilanne voi muuttua

tosin tämän linjan toteuttajana on hallitus jossa maahanmuuttopoliittista linjaa demareiden sijaan ajaa johdonmukaisella linjallaan perussuomalaiset

jos uudistuksia ei tehdä suomen perheenyhdistämislinja on vaarassa jäädä pohjoismaiden löysimmäksi ja näin yhä merkittäväksi vetovoimatekijäksi turvapaikanhakijoille

arvoisa rouva puhemies

tässä on sellainen kysymys josta erityisesti minun ikäluokkani nuoren miehen olisi poliittisesti varmasti järkevämpää olla hiljaa mutta täytyy puhua

raskaudenkeskeytys on luonnollisesti monelle terveydenhuollon työntekijälle eettinen kysymys ja abortin tekeminen on psyykkisesti erittäin raskas toimi

pyydän arvoisia kansanedustajia muistamaan että oikeus kieltäytyä elämän lopettamisesta vakaumuksellisista syistä ei koske tilannetta jossa naisen henki on vaarassa

aivan kuten ministeri soini äiti teresaa suurin piirtein siteeraten sanoi elämä on pyhää ja siksi henkilökohtaisesti kannatan tätä kansalaisaloitetta

tällä hetkellä omantunnonvapaus toteutuu kahdessa ensimmäisessä mutta suomi ja makedonia noudattavat samaa minun nähdäkseni moraaliltaan arveluttavaa lähestymistapaa jossa omantunnonkysymykset ja ihmisarvo ovat toisarvoisia

lähes kaikissa euroopan maissa terveydenhuollon työntekijöillä on oikeus vedota vakaumukseensa ja kieltäytyä suorittamasta raskaudenkeskeytystä

itse aion jos tämä aloite tulee tänne suureen saliin äänestää aloitteen puolesta

ja niin kuin edustaja zyskowicz aivan oikein sanoi tässä hyvin tärkeä on asennemaailma kulttuurin muutos miten meidän nuorison idolisoimat elokuvatähdet urheilijat kulttuurihenkilöt toimivat tässä miten me kaikki toimimme

että koska kukaan ei tavallaan vastusta veronkorotusta tässä suhteessa enkä minäkään sillä on vähintäänkin fiskaalisia suuria hyötyjä niin on tavallaan helppoa lähteä aina sitten veroa korottamaan

ja kun olen tällainen erikoinen suomalainen kansanedustaja joka lähtökohtaisesti ei veroja halua korottaa niin haluan huomauttaa juuri siitä että pidetään mielessä se ettei liian heppoisin perustein lähdetä veronkorotuksiin

mutta tämä on kuitenkin tärkeä pitää mielessä että ei tavallaan yksituumaisuuden hengessä liian helposti lähdetä tekemään aina vain helpolta näyttäviä ratkaisuja joissa kuitenkin on monta puolta

ensinnäkin haluan kiittää arvoisaa sisäministeriä siitä että ollaan pystytty itse kukin tässä pää tosiaan pitämään kylmänä

mutta se tässä on tärkeätä pitää kyllä mielessä että jos vasemmalla laidallakin vastustetaan veropakolaisuutta niin kyllä meidän yhtä lailla pitää kritisoida elintasopakolaisuutta koska silloin jos me pystymme todella katsomaan ne hädänalaiset ihmiset ja niin kuin asiaan kuuluu jokainen yksilöllinen tapaus katsotaan niin kuin pitää niin se on myös niitten todella hädänalaisten ihmisten etu että heidät pystytään huomioimaan ja järjestelmä ei tukkiudu

kun tiedetään että venäjä pitää meidän itärajan varsin hyvin tässä suhteessa kuosissa niin onko valmiutta siirtää merkittävästi tarvittaessa ja tarvetta tuntuu olevan meidän länsirajalle meidän virkailijoita rajalta toiselle hoitamaan tätä akuuttia tilannetta siellä länsirajalla

arvoisa rouva puhemies

jos ajatellaan sitä millaisilla konkreettisilla toimilla voitaisiin saada yrityksiä esimerkiksi sijoittamaan takaisin yrityksiin niin kyllä tässä täytyy muistuttaa valtiovarainministeri stubbin toteamuksesta että viron yritysveromallin soveltuvuus tutkitaan hallituskauden aikana

linden sanoi tuolloin että hänellä ei ole palkkatuloja joten sopeutumiseläke oli varsin tuntuva eivätkä pääomatulot toisin sanoen leikanneet sitä

amerikkalaisen tax forum ajatuspajan tuoreen tutkimuksen mukaan oecd maista virolla on kaikkein kilpailukykyisin verojärjestelmä

ihmisiä käytännössä sopeutetaan uuninpankolle ei anneta motivaatiota ottaa työtä vastaan

ei ole oikein että joku saa sellaisia etuja mitkä eivät todellakaan ole oikeus ja kohtuus ja muulle kansalle sanotaan että teiltä pitää leikata

arvoisa puhemies

voin tietysti edustaja anderssonille antaa pitkän kymmenien kohtien listan siitä mitä perussuomalaiset ovat saaneet hallituksessa tehtyä mutta en usko että edustaja andersson siihen silti uskoo joten tämä olisi siinä mielessä turhaa keskustelua

kun katsotaan kaikkia suomalaisia niin tutkimuksissa merkittävä osa suomalaisista suuri enemmistö haluaisi vähentää turvapaikanhakijoiden määrää suomessa eli kyllä suomalaisten enemmistön kanta on sillä linjalla millä nähdäkseni hallitus tässä on

ja niin kuin edustaja eerola tässä otti hyvin esille tämä jäädyttäminen sen osalta että voi tämmöisen etähakemuksen tehdä on myös merkittävä saavutus meille perussuomalaisille

perinteisesti perheenyhdistäminen on ollut merkittävimpiä väyliä suomeen tuloon lukumäärällisesti ja sitä kautta myös taloudellisesti merkittävä kysymys ja jos pidettäisiin kaikissa pohjoismaissa linja samanlaisena kuin ennen tätä kriisiä niin varmasti olisi jatkossakin

no esimerkiksi on edistetty tätä kilpailukykysopimusta joka nyt on saatu onnistuneesti maaliin ja ainakin puheiden perusteella ymmärtääkseni sosialidemokraatit ovat sitä kannattaneet ja sitä yrittäneet edistää

ei voi olla pyhää lehmää varsinkaan tällaisessa tilanteessa missä kokonaiseurooppalaisesti ollaan ja muut maat tekevät myös omia tiukentavia toimiaan

ja täytyy ihmetellä kyllä sosialidemokraatteja kun antti rinne puheenjohtaja vielä viime joulukuussa sanoi että näyttää oikein hyvältä turvapaikkapoliittinen toimenpideohjelma missä tämäkin tiukennus oli ja nyt yhtäkkiä ei sitten enää kelpaakaan

arvoisa puhemies

meillä on toisena vaihtoehtona se että peesataan sellaisia maita kuin saksa jotka pyrkivät siihen että tätä liittovaltiota ei sellaisena tulisi kuin jotkut maat sitä ajavat

tärkeää on ymmärtää se että mikäli euroalueen talouskehitys pysyy pitkään huonona ja suomen talous ei ala toipua on harkittava vakavasti euroalueesta eroamista sillä eurossa pysyminen merkitsisi osallistumista tiivistyvään ja yhteisvastuuseen perustuvaan liittovaltiokehitykseen sekä taloudellisen itsenäisyytemme menettämistä

menettäisimme taloudellisen itsenäisyyden samalla tavalla kuin itse olen menettänyt ääneni tänne juostessani jotta voisin sanoa tämän tärkeän asian eli sen että on kolme vaihtoehtoa mitkä suomi voi ottaa

se on meistä itsestämme kiinni uskallammeko antaa kansalle mahdollisuuden vaikuttaa siihen mikä on suomen taloudellinen ja myös suvereniteettiin liittyvä linja jatkossa

keskustelu päättyi

ensimmäisen käsittelyn ja telakan kiristyksen neljäs asian käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintöä seitsemän kautta kaksituhattakuusitoista ja päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

lausunto

lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi

indeksijäädytys on nähdäkseni perusteltu mutta on luonnollista että tähän keskusteluun vaikka asia on sinänsä yksinkertainen niin kuin edustaja jalonen sanoi nousee koko ylen asema rooli

millaisena

vaikka olen jalkapallon ystävä niin ihmettelen tarvitseeko yleisradion näyttää mestarien liigaa joka on hyvin kaupallinen urheilusarja

näen myös että esimerkiksi yle areena tällä digitaalisella puolella on kyllä haitannut laajuudessaan kaupallisia toimijoita ja siitä paljon noottia kaupallisilta toimijoilta on ihan aiheellisesti tullutkin

ylen budjettia pitäisi tämän nyt perustetun parlamentaarisen ryhmän pohtia hyvin syvällisesti toivon että se sen tekee ja siinä samalla pohtia totta kai sitä mikä on ylen ydintehtävä mitkä ovat tavallaan sen rajat ja raamit mikä on se rahoitus mikä siihen tehtävään tarvitaan

kyllähän tämä sisältö väistämättä on myös taloudellinen kysymys

niin kuin sanoin tällaisilla oikeuksilla mitä liittyy näihin ulkomaisiin televisiosarjoihin tai suuriin urheilutapahtumiin liigoihin lukuun ottamatta kansallisesti merkittäviä urheilutapahtumia on suuri taloudellinen merkitys

kyllä kansalaiset minä mukaan lukien ihan aiheellisesti kysyvät sitä mikä se ylen rooli on mikä on se rahoitus jolla se rooli mikä sille kuuluu rahoitetaan

niin kuin sanoin toistan kansallisella yleisradiolla on tärkeä tehtävänsä mutta sen pitää juuri toteuttaa sitä ydintehtävää ja tässä suhteessa toivon että tämä parlamentaarinen ryhmä nimenomaan parlamentaarinen ryhmä yhteisesti pohtii sitä roolia ja tuo sitten sen esityksensä ja myös sitä arvioi mikä rahoitus siihen tarvitaan

vain suurilla rakenteellisilla uudistuksilla on mahdollista pysäyttää suomen velkaantuminen ja lopulta turvata julkisten palvelujen ja sosiaaliturvan rahoitus